ja koska näin on nimenomaan edustaja soini voimme varmaan olla yhtä mieltä siitä ettei avioliitto ole muuttumaton tai ikiaikaisesti samanlainen vaan kunkin ajan ja yhteiskunnan arvoja kuvaava instituutio

homot yritettiin pitkään ikään kuin kieltää lainsäädännön avulla perustuen viime kuukausina saamaani kansalaispalautteeseen joudun valitettavasti toteamaan että pieni osa suomalaisista haluaa toimia näin edelleen

kun tällaisista yrityksistä on kuitenkin lainsäädännössä luovuttu tuli tarpeelliseksi huomioida homoseksuaalit myös muuten lainsäädännössä

laki rekisteröidystä parisuhteesta astui voimaan kymmenen vuotta sitten ja sen jälkeen on tehty joukko pieniä parannuksia merkittävimpänä perheen sisäisen adoption salliminen

kehitys ei ole ominaista yksin suomelle ja moni maa onkin yhdenvertaisuudessa meitä edellä kuten edustaja stubb täällä hyvin edellä totesi

aloite tasa arvoisesta avioliittolaista perustuu oikeusministeriön sekä sosiaali ja terveysministeriön tekemiin selvityksiin ja on oikeudellisesti täysin kestävä pohja lain säätämiselle

aloitteessa esitetään että jatkossa sallittaisiin avioliittojen solmiminen myös samaa sukupuolta oleville pareille ja parisuhteiden rekisteröimisestä luovuttaisiin

vastustavista palautteista maltilliseen laitaan lukeutuvat kannanotot joiden mukaan samaa sukupuolta olevien parien oikeudet on turvattu riittävän hyvin nykyisellään

nykyinen laki rekisteröidystä parisuhteesta on avioliiton heikennetty versio joka juridisesti antaa samat velvollisuudet mutta vähäisemmät oikeudet

ensinnäkin yhteisen nimen ottamista koskevia avioliitossa sovellettavia normeja ei sovelleta rekisteröityihin parisuhteisiin

jos ja kun lapsen etua pidetään tärkeänä on tunnustettava että meidän on haettava tutkittua tietoa musta tuntuu olettamien sijaan

toki kuntien yhteenliittymisiä on tapahtunut mutta läpileikkaavaa uudistusta jolla turvattaisiin kunnille edellytykset hoitaa itse niille lainsäädännössä annetut velvoitteet ei ole saatu aikaan

lapsen etu ei ole poliittinen pelinappula ja pohjaankin oman näkemykseni tutkimukseen ja lastenpsykiatrien näkemyksiin

keskustan kuntaministeri hannes mannisen esittelemän kuntajakolain muutoksen myötä lakiin kirjattiin että kunnan tulee muodostua työssäkäyntialueesta tai muusta toiminnallisesta kokonaisuudesta jolla on edellytykset vastata palveluiden järjestämisestä ja rahoituksesta

thln tutkija lastenpsykiatri ja tutkimusprofessori tytti solantaus oli syksyllä täällä eduskunnassa kertomassa tuoreimmasta tutkimusaineistosta koskien lasten kehitystä

tutkimusaineisto ei miltään osin tukenut väitteitä siitä että samaa sukupuolta olevien vanhempien perhe olisi lasten näkökulmasta huonompi tai että lapset kasvaisivat jotenkin kieroon näissä perheissä

kuntajakolakia seuranneen niin ikään keskustalaisesta kynästä lähteneen kuntarakenteiden uudistamiseen tähdänneen paras lain tavoitteena oli elinvoimainen ja toimintakykyinen sekä eheä kuntarakenne aivan samoin kuin nyt hallituksen toteuttaman kuntarakenteiden uudistamisen

nyt perussuomalaiset unohtavat jälleen sen että työmarkkinaraamin yhteydessä paitsi että sovittiin kasvuyrittäjyyden verokannustimesta ja t k verokannustimesta sovittiin myös energiaveroleikkurista joten tältäkin osin hallitus on hyvin vastuullisella linjalla

lisäksi kun täällä eduskunnassa käsiteltiin adoptiolakiuudistusta esittivät muun muassa helsingin kaupunki ja terveyden ja hyvinvoinnin laitos lausunnoissaan että lapsen edun näkökulmasta adoptio tulisi sallia myös samaa sukupuolta oleville pareille

tavoitteet ovat siis olleet kohdallaan ja täytyykin lausua kiitokset aiemmille kuntaministereille vahvasta tahtotilasta kuntaliitosten aikaansaamiseksi

valtiontalouden tasapainotuksen kannalta on perusteltua nostaa tilitettävä määrä samaksi kuin mitä se oli aikaisemmin

eihän se näin voi mennä

kuten sanottu joitain kuntaliitoksia on syntynyt mutta nyttemmin tahti on hiipunut

lain suomen pankista mukaan suomen pankin voittovarojen jaon perusteena on suomen pankin ei suomen valtion tila

itse vierastan ajatusta että eduskunnan säätämien lakien nimet tai termit määriteltäisiin uskonnollisesta eikä valtiollisesta näkökulmasta enkä minä näe valtiollisesta näkökulmasta relevanttia eroa eri ja samaa sukupuolta olevien parien välillä ja siksi molempien pitää olla yhdenvertaisia lain edessä

valitettavan usein kunnat ovat tyytyneet ulkoistamaan oman päätäntävaltansa esimerkiksi sosiaali ja terveydenhuollon tai opetuksen järjestämisestä ylikunnallisille kuntayhtymille

kuntayhtymät ovat edelleen johtaneet moninkertaiseen hallintoon kustannusten nousuun sekä demokratian heikkenemiseen kun yksittäisellä valtuutetulla ei ole ollut tosiasiassa mahdollisuutta vaikuttaa kuntien perustehtäviin kuuluviin päätöksiin

arvoisa puhemies

ajoista jolloin homoja ja lesboja vastustettiin kriminalisoinnein on tultu pitkälle mutta yhäkin on enemmistö asettanut enemmistöpäätöksenteolla tämän vähemmistön itseään huonompaan asemaan lain edessä

keskusta asetti lakiin hyvän tavoitteen työssäkäyntialueisiin perustuvista kunnista

onkin hienoa että hallitusohjelmassa kuntarakenteiden uudistaminen on asetettu yhdeksi kärkitavoitteista jolla turvataan kansalaisten lähipalvelut ehkäistään kuntien välistä kestämätöntä kilpailua karsitaan päällekkäistä hallintoa ja palautetaan kunnille itselleen mahdollisuus hoitaa niille kuuluvat tehtävät

eduskunnan on otettava tasa arvoiseen avioliittolakiin selkeä kanta

se kertoo että asiaa ei ole uskallettu tuoda äänestykseen ja nimettömänä tehtävä päätös käsittelemättä jättämisestä palvelee paremmin kansanedustajien enemmistön toiveita

tavoitehan on yhteinen

kyse on siitä että nyt on päätetty laittaa uusi vaihde silmään jotta hajanaisen ja toimimattoman kuntarakenteen reformi todella saadaan aikaan vihdoinkin

vain äänestys vaatii kansanedustajaa ottamaan kantaa demokraattisesti valittuna kansanedustajana ja vain äänestyksen kautta saa kansa tietää edustajiensa kannan

lopuksi haluan kiittää kaikkia aloitteelle allekirjoituksellaan jo tukensa antaneita edustajia sekä valtioneuvoston jäseniä

kaikki keinot eivät varmasti vielä ole edes selvillä mutta hallitus ei missään vaiheessa ole sopinut kuntien liittämisestä yhteen valtioneuvoston päätöksin

maailman muuttaminen tasa arvoisemmaksi vaatii rohkeutta

arvoisa puhemies

kaupunkiseuduilla nykyinen kuntarakenne johtaa asukkaan näkökulmasta ongelmiin kuntarajojen määrittäessä päätöksentekoa asukkaan yhtenäisen elinalueen sisällä

hajanainen kuntarakenne johtaa myös epäterveeseen kilpailuun hyvistä veronmaksajista ja yhdyskuntarakenteen hajautumiseen kuten täälläkin on tänään monta kertaa todettu

katsoipa asiaa siis haja asutusalueen kunnan tai kaupunkiseudun näkökulmasta ja ottipa tarkasteluun asukkaan hallinnon tai vaikkapa ilmaston näkökulman on kuntarakenteiden reformi enemmän kuin perusteltu

lopetan siteeraamalla kuntarakenteiden uudistamisen iskulausetta kuten alue ja kuntaministeri hannes manninen sitä aikoinaan käytti

jos haluat muutosta löydät aina keinot jollet halua muutosta löydät aina selitykset

ru vastauspuheenvuoroa edustajat tölli

on erittäin hienoa kuulla täällä ministerin vakuutusta siitä että hallitus on sitoutunut toteuttamaan sellaisen kuntarakenteiden uudistamisen että tämän jälkeen voidaan säästää kunnanvirastosta mutta ei kyläkoulusta

kaupunkiseuduilla yhdyskuntarakennekysymykset ja epäterve kilpailu kuntien välillä on ydinkysymys

näen että kuntarakenneuudistus onkin erityisen tärkeä toteuttaa metropoliseudulla jonka tulisi kilpailla sen sijaan että se kilpailee sisäisesti itsensä kanssa muiden itämeren alueen metropoliseutujen kanssa

kysyisinkin ministeriltä

näettekö te samalla tavalla että erityisesti metropolialueella tulisi uudistaa kuntarakenteita tämän kilpailukyvyn ja elinvoiman vahvistamiseksi

nimenomaan avioliitto on juridisessa mielessä kahden henkilön sitoumus vastuista ja velvoitteista

se ei ole sitoumus tai edes aikeen ilmaisu hankkia lapsia se ei liity erotiikkaan millään tavalla se ei liity millään tavalla seksuaaliseen suuntautumiseen

tämän aloitteen hyväksymällä emme sorra kenenkään oikeuksia vaan mahdollistamme yhdenvertaisen kohtelun kaikille pareille

keskeisimmät konkreettiset ja hyvin kannatettavat muutokset koskevat adoptioneuvonnan kehittämistä adoption suhdetta lastensuojeluun sekä adoptioasioiden hallinnon kehittämistä

myös lakiin kirjattava periaate siitä että kaikissa alaikäisen lapsen adoptiota koskevissa päätöksissä ja muissa toimenpiteissä on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu on erittäin perusteltu uudistus

lakia valmisteltaessa ei kuitenkaan selvitetty adoption sallimista rekisteröidyssä parisuhteessa elävien samaa sukupuolta olevien parien osalta

kuten esityksen perusteluissa ilmenee on adoptio sallittu samaa sukupuolta oleville pareille muun muassa ruotsissa norjassa tanskassa ja islannissa

samaa sukupuolta olevien rekisteröityjen parien adoptio oikeutta on suomessa vastustettu ennen muuta vetoamalla lapsen näkökulmasta ei toivotumpaan kasvuympäristöön niissä perheissä joissa vanhemmat ovat samaa sukupuolta

viime viikolla täällä eduskunnassa pidettiin seminaari jossa terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkija tytti solantaus valotti meille varsin kattavaa tutkimusaineistoa ja siitä tekemiään johtopäätöksiä

yhteenveto näistä tutkimustuloksista on jossain määrin hämmentävää luettavaa sillä niiden valossa ainoat merkittävät erot homo ja heteroparien välillä ovat että homoperheissä työnjako on heteroperheitä tasapuolisempi fyysistä rankaisemista on vähemmän heteroäidit ovat tyytymättömämpiä puolisoonsa ja heteroyksinhuoltajaäideillä on kovemmat kurinpidolliset otteet kuin lesboyksinhuoltajaäideillä

tutkimusaineisto ei siis miltään osin tue väitteitä siitä että samaa sukupuolta olevien vanhempien perhe olisi lasten näkökulmasta huonompi tai että lapset kasvaisivat jotenkin kieroon näissä perheissä

itse asiassa monet näistä tutkimuslöydöksistä puhuisivat vähän päinvastaisen argumentin puolesta kuin samaa sukupuolta olevien adoptio oikeutta vastustavat kuvittelevat

asiaa pohdittaessa kannattaa hahmottaa että isättä kasvamisen tutkiminen ja isän merkityksen tutkiminen ovat kaksi täysin

suola

ja näiden eri asiaa

samat tulokset on todettu myös sosiaali ja terveysministeriön selvityksissä sekä lain esitöissä säädettäessä nykyistä lakia rekisteröidyistä parisuhteista

tällöin todettiin ykskantaan ettei tieteellisistä tutkimuksista saadun tiedon perusteella lapsen kasvaminen perheessä jossa vanhemmat ovat samaa sukupuolta vaikuta haitallisesti lapsen seksuaaliseen tai sosiaaliseen kehitykseen taikka tunne elämään ja käyttäytymiseen

lausuntoja adoptiolainsäädännön uudistuksesta antaessaan ovatkin esimerkiksi helsingin kaupunki ja terveyden ja hyvinvoinnin laitos todenneet että lapsen edun näkökulmasta adoptio tulisi sallia myös samaa sukupuolta oleville pareille

arvoisa puhemies

nyt kyllä ihmettelen

onko tällaisia moniavioisuushankkeita onko tällaisia ihmeellisiä avioliittohankkeita käynnissä ruotsissa onko näitä käynnissä norjassa onko näitä käynnissä jossain muussa länsi euroopan demokratiassa jossa samaa sukupuolta olevien ihmisten avioliitto on sallittu

vastaus on

ei tässä voida vedota mihinkään hypoteettiseen porttiteoriaan jossa yhtäkkiä lipsahdettaisiin suunnattomaan epätasa arvoon ja sortoon säätämällä ties mitä lakeja

hän itse kuuli täällä eduskunnassa tuolla seminaarissa thln tutkijan kattavan tutkimusaineiston aiheesta

lopuksi ihmettelen kyllä edustaja soinin toimintaa kovasti

hän ei edes kerro omaa näkökulmaansa asiaan mutta vähän kuulostaa siltä että hän haluaisi rajoittaa jotenkin hallituspuolueiden kansanedustajien oikeutta tehdä lakialoitteita

siitä huolimatta että arvostan edustaja östmania suuresti haluan tuoda ilmi muutaman tarkennuksen hänen puheenvuorossaan esittämiinsä huomioihin

en missään vaiheessa sanonut että samaa sukupuolta olevien parien oikeus adoptioon ylittäisi lapsen edun tavoittelun

mutta siltä osin kun lapsen etu ei ole ristiriidassa sen kanssa että adoptio sallitaan myös samaa sukupuolta oleville pareille minun mielestäni näin tulisi toimia

ja niin kuin sanoin tämä tutkimusaineisto mitä on käytössä puolustaa sitä näkökulmaa että samaa sukupuolta ja eri sukupuolta olevien parien perheissä lapset saavat keskimäärin aivan yhtä hyvän kasvuympäristön

tämän vastaiselle näkemykselle ei tutkimustiedon pohjalta ole näyttöä

lisäksi muistuttaisin edustaja östmanille että adoptio on myös tällä hetkellä mahdollista jo yksittäisille henkilöille joten siltä osin ei voi oikein puhua että joku riistäisi lapsen oikeuden isään eivätkä tutkimustulokset myöskään tälle näkökulmalle anna perusteita

myös minä haluan osaltani kiittää kristillisdemokraatteja rakentavasta keskustelusta ja haluan kunnioittaa myös oikeutta olla tässä kysymyksessä eri mieltä

mutta vielä edustaja jääskeläiselle siitä huolimatta että hän rakentavasti asiaa kommentoi toteaisin että minun mielestäni seksi ei liity juridiseen avioliittoinstituutioon

seksi toivottavasti liittyy mahdollisimman monen avioliittoon ja toivottavasti mahdollisimman monen rekisteröityyn parisuhteeseen mutta laissa tästä ei säädetä ja olen kyllä kuullut valitettavasti että on myös monia avioliitossa olevia joiden suhteeseen seksi syystä tai toisesta ei enää liity

laki ei laajemminkaan minusta perustu jumalan sanaan vaan se perustuu tämän eduskunnan päätöksentekoon ja demokratiaan ja tästä näkökulmasta pitäisin nämä instituutiot erillään

myös minä kuten edustaja tynkkynen kunnioitan kirkon ja uskonnollisten yhteisöjen oikeutta rajata kirkollinen uskonnollinen instituutio niille jäsenille jotka sen perusteella hyväksytään avioliittoon mutta lain tulisi olla sama kaikille

ihan alkuun on todettava että kannatan lämpimästi nyt käsittelyssä olevaa hallituksen esitystä jossa pidennetään tuota opintorahan ja asumislisän vapaaehtoisen palautuksen määräaikaa kahdella kuukaudella

itse näen että voitaisiin arvioida tilannetta uudelleen siltä osin että suomessa on korkeakoulutuksessa toteutettu nyt aito kaksiportaisuus yliopistotutkinnot ja ammattikorkeakoulututkinnot ovat kaksiportaisia

tässä suhteessa me voisimme miettiä paremmin mikä on kulloinkin se opiskelijan elämäntilanne ja millainen se tuen tarve aidosti on

näen että opintojen alkuvaiheessa alemman korkeakoulututkinnon suorittamisen vaiheessa opintotuen tulee ehdottomasti olla opintorahapainotteinen

mutta sitten toisaalta myöhemmässä vaiheessa siirryttäessä maisterivaiheeseen tai ylemmän korkeakoulututkinnon vaiheeseen näen että lainapainotteisuutta voitaisiin kyllä lisätä koska silloin opiskelijan omat tulot myös kasvavat

tällä hetkellä haasteena on se että opiskelijat viipyvät korkeakouluopintojen piirissä verrattain monta vuotta ja sitä kautta että opintotuella kannustettaisiin ihmisiä myös valmistumaan sekin tukisi tätä opintorahan sisäisen rakenteen muutosta

laajemmin näen että ahkeruudesta on aina palkittava ja työnteon on oltava aina kannattavaa joten sinänsä nämä nykyiset tulorajat ovat liian alhaiset

opintotukea saadakseen on opiskelijan opinnoissaan edistyttävä ja nämä opintopistevaatimukset takaavat sen että kyllä se tuki nimenomaan opiskelijoille kohdentuu

mutta jos sen päälle vielä on ahkera ansaitsee yhteiskunnalle veroeuroja ja itselleen lisätuloja niin ei siitä saisi rangaista corvus ottelusta kaksi

arvoisa puhemies

täällä on tänään pidetty paljon erinomaisia asuntopoliittisia puheenvuoroja ja sitten toki myös joitain ei aivan niin erinomaisia

asuntopolitiikka on melko haastava kokonaisuus monine muuttujineen mutta yritän muutamia näkökohtia antaa

jos katsotaan ensin näitä vallitsevia megatrendejä ylipäätään maailmassa mutta myös suomessa niin kaupungistuminen nousee esiin oikeastaan joka puolella läntistä maailmaa

keskustan edustaja timo korhonen täällä totesikin sen hyvin

mutta toisin kuin edustaja korhosen puoluetoverit väittivät täällä aikaisemmin tämä ihmisten valinta ei johdu mistään hallituksen metkuista tai pahoista teoista vaan siitä että ihmiset hakeutuvat kasvukeskuksiin paremman elintason työpaikkojen ja paremman elämän ajamana

tämä tarkoittaa että yhden vaalikauden aikana helsinkiin tulee keskisuuri kaupunki vähän yli haminan verran lisää

tämä taas johtuu maan sisäisestä muuttoliikkeestä mutta myös toki maahanmuutosta ja sen lisäksi helsingissä syntyvyys on varsin korkea

kuitenkin kun mietitään asumisen hintaa ja kustannuksia joista täällä on paljon puhuttu on huomattava että hinta määräytyy markkinoilla

mutta huomionarvoista on se että hinta määräytyy markkinoilla joten loppujen lopuksi merkittävää on vain se kuinka paljon on kokonaistarjonta ja kuinka paljon kokonaiskysyntä